erkki virtasen tekemää esitystä ja perustelen sitä sillä että tälläkin viikolla vierailtuani ranttisissa rantsilan terveysasemalla tulin toteamaan sen että mikäli meillä ei ole asianmukaista lainsäädäntöä jolla ohjataan kuntien alueellisten tervey denhuoltopiirien erilaisten toimintakeskittymien mitä on nyt rakennettu toimintaa ja tavoitteita niin syntyy aivan järjettömiä yhteenliittymiä jotka eivät tuota kyllä sitä toivottua tulosta mitä täällä on ajateltu että asioita järkeistettäisiin ja palveluketjua kehitettäisiin asiakkaan näkökulmasta toimivampaan ja parempaan suuntaan vaan mennään semmoisiin ratkaisuihin joissa katsotaan ainoastaan senhetkistä taloudellista tilannetta hönkäistään joku yhden hetken päätös ja sitten muutaman vuoden päästä ihmetellään miten tässä nyt ollaan edelleen huonommassa taloudellisessa jamassa kuin mistä lähdettiin liikenteeseen

takuueläke varmasti takaa vähimmäiseläkkeen ja parantaa kaikkein pienintä eläkettä saavien asemaa siitä tuskin lienee suurta erimielisyyttä

takuueläke ei kuitenkaan korota pientä työeläkettä saavien eläkettä sen takuueläkemäärän yläpuolelta ja aikaisemmin kuitenkin jos ajateltiin että kansaneläkkeeseen saatettiin tasokorotus niin se tietyllä tasolla vaikutti myös pieniin työeläkkeisiin

jatkossa ilmeisesti käy sitten niin että kun takuueläkkeeseen tullaan tekemään tasokorotuksia mutta kansaneläkkeeseen vain inflaatiotarkistus niin pitkällä aikajuoksulla tästä syntyy säästöä yhteiskunnalle

siitä syystä pohdin kyllä että onkohan tämä sitten pitkän aikavälin säästölaki ja kielikin voi mahtua huomio

lepokivellään iäkäs norppa nousee pinnalle pärskähtäen

tätä yhteistä taistelua on käyty kymmeniä vuosia ja toivoisin kyllä sydämestäni että vihdoin päästään siihen tilanteeseen että taistelu tullaan voittamaan ja laji kyetään suojelemaan

mutta tämäniltaisen keskustelun oheen haluaisin liittää kysymyksen myös siitä miten samalla kun me suojelemme yhdessä kansalaisten kanssa uhanalaisia lajeja suojellaan alueen ihmisiä ja elinkeinoja

meillä pohjois suomessa käydään tällä hetkellä valtavaa taistelua myös henkien taistelua siitä millä tavalla uhanalaiset lajit niiden suojeleminen ja kansalaisten elämä kansalaisten elinkeinot pystytään samaan aikaan rinnakkaisesti turvaamaan

sen kysymyksen olen esittänyt monta kertaa itselleni onko tässä järjestelmässä löydettävä kultainen keskitie jota kulkemalla me pystyisimme turvaamaan monen lajin säilymisen tässä yhteiskunnassa

estettäisiin kansalaisten vihan nousu joka ei yleensä johda mihinkään muuhun kuin siihen että otetaan oikeudet omiin käsiin ja lähdetään rikkomaan lakia mikä johtaa sitten pitkäjänteiseen kierteeseen kaikin puolin

ei olla mitenkään helppojen asioitten kanssa tekemisessä mutta vastuu mielestäni on täällä eduskunnassa meillä päätöksentekijöillä ja meillä pitäisi olla riittävä viisaus suojella niin uhanalaisia lajeja kuin ihmisiäkin

eduskunta edellyttää että työ ja elinkeinotoimistojen henkilöresursseja lisätään määräaikaisesti niin että asiakaspalvelu helpottuu ja henkilökunnalla on riittävästi aikaa ohjata yksilöllisesti työtön työnhakija työhön soveltuvaan koulutukseen tai muuhun toimenpiteeseen

arvoisa puhemies

eduskunta edellyttää että työttömien ja lomautettujen toimeentulon turvaamiseksi hallitus pikaisesti selvittää mitä voidaan tehdä välittömästi työttömyysturvahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi

arvoisa herra puhemies

tänä päivänä apteekkien ja sivuapteekkien keskittyminen suurten asiakasvirtojen perässä kauppakeskuksiin ja tavarataloihin on johtanut siihen että syrjäseutujen lääkekaappien määrä on vähentynyt

kun otetaan huomioon että lääkkeiden saanti on suomessa elintärkeä palvelu niin tämä lainsäädäntö on enemmän kuin tervetullut koska nyt myös kunnilla on mahdollisuus päästä seuraamaan ja arvioimaan kuntalaisten lääkkeiden hyvää saatavuutta ja apteekkien sijaintia ja se mahdollistaa myös sitä kautta uusien palvelupisteiden pystyyn laiton

erittäin myönteinen asia on se että tähän annosjakeluun johon ei aiemmin ole ollut mitään lainsäädäntöä nyt saadaan omat pykälät ja selvyys sitä kautta perussäännösten muodossa

sen lisäksi jos ajatellaan yleisesti reuna alueella syrjäalueella sijaitsevia apteekkeja niin apteekkarit ovat monta kertaa hylänneet ajatuksen lääkekaapista sen takia että se ei välttämättä ole kamalan kannattava

arvoisa herra puhemies

sanon syrjäytettyjen sen vuoksi että syrjäyttäminen on hyväksytty osaksi yhteiskuntamme toimintatapaa

mutta haluan kiinnittää huomiota siihen että mikäli apteekin palvelupisteessä välitetään reseptilääkkeitä niin riittävä ohjeistus ja tiedonsaanti asiakkaalle potilaalle on kyllä äärimmäisen tärkeä asia

asko seljavaaran esille nostamasta nikotiinivalmisteiden vapaamyynnistä en voisi olla enempää samaa mieltä koska olen törmännyt henkilöihin jotka tupakoinnin lainausmerkeissä lopetettuaan käyttävät kaksinkertaisen määrän nikotiinia vuorokaudessa syödessään näitä purukumeja vailla riittävää ohjausta

siihen että esimerkiksi te toimistoissa ajan henki on se että työ ja elinkeinoministeriö on antanut te toimistoille ohjeet jakaa työttömät eri palveluryhmiin niin että vaikeimmin työllistettävät jäävät jatkossa jopa kokonaan ilman te toimistojen palveluita

koska kuntouttavan työtoiminnan lakiuudistus meni lainausmerkeissä sanottuna reisille niin lisää väkeä pukkaa tähän syrjäytettyjen porukkaan jatkuvalla syötöllä

lainsäädännön tiukat tulkinnat johtavat siihen että kansalaiset menettävät mahdollisuutensa saada työttömyysturvaa työmarkkinatukea ja erilaisia etuisuuksia ja ovat sitten viimesijaisen sosiaaliturvan sosiaalitoimiston luukun varassa

totean vaan sen että kun tämänhetkinen tilanne on valmiiksi jo näin sekava ja tähän ympäristönsuojelulakiin tuodaan nyt täysin ulkopuolelta tuleva sosiaalipoliittinen elementti en jotenkin jaksa uskoa että tämä enää parantaisi tai helpottaisi tätä tilannetta päinvastoin

sittenpähän alkaisi olla siinä tilanteessa kaikki ovat sen ainakin yhden puheenvuoron saa nyt ja aika pian olla täysin joten silmä ministeri kyllösen tiiviiseen täydelliseen vastauspuheenvuoron kun tässä on viisi l

varsin

olen jo varmaan yhden kolmekymmentä kertaa kysynyt tässä salissa kuinka se työura jatkuu jos se ei koskaan pääse alkuun

sen verran täytyy kertoa kun edustaja eestilä nosti esille vielä tämän ajopaikkakuntien karsimisasian että siitä on tehty jo päätökset ja trafi on päätynyt sellaiseen lopputulemaan yhteisen keskustelun jälkeen että karsii pois seitsemän paikkakuntaa

maassamme on tultu valtavan kauas siitä te toimistojen unelmasta jossa lähdetään ihmisten kyvyistä mahdollisuuksista ja tarpeista etsitään sopivaa ja mahdollisuuksien mukaista työtä tai sitten se rinnakkainen tie jossa ihminen voi vajaakuntoisenakin antaa panoksensa yhteiskunnalle ellei kunto ole jo sitten sellainen että eläke on ainoa inhimillinen ja järkevä ratkaisu

kuka tekee näitten ihmisten puolesta hakemuksia näihin huojennuksiin koska ne asiakirjat mitä tässä on olemassa eivät ole mitään kaikkein yksinkertaisimpia

nämä ovat kannus kerava keminmaa kiuruvesi posio salla ja taivalkoski ja karsintaperuste on se että näissä kunnissa ei ole tällä hetkellä lainkaan tutkintotoimintaa

ja ennen kaikkea mistä otetaan jälleen kerran se henkilöstöresurssi ja se raha siihen henkilöstöresurssiin joka selvittää ja tutkii ja toimii tämän asian ympärillä

paljon kysymyksiä paljon toiveita ajatuksia

jos lähtisin ensinnäkin tästä edustaja heinosen nostamasta ollilan työryhmästä niin haluaisin kyllä muistuttaa että työryhmän työ valmistuu joulukuussa

ainakaan omassa kunnassani ei kauhean paljon siellä teknisellä puolella ympäristöpuolella vielä vähemmän ole porukkaa joka pystyisi sitten osallistumaan tähän mutta ilmeisesti tähän on joku viisasten kivi löydetty

arvoisa puhemies

mutta ei tämä kyllä ainakaan allekirjoittaneen uskoa lisää siihen että asetuksen tavoitteet ja vesistönsuojelun tavoitteet tässä maassa toteutuvat

edustajakollega timo korhonen nosti ajatuksen kajaanin yliopistokeskukseen kohdentuvien toimien jäädyttämisestä ja kannatan tätä ajatusta lämpimästi

kyllä täytyy sen verran antaa arvoa sille työlle että käydään sitten keskustelu niistä papereista jotka sieltä sitten työryhmältä aidosti ja oikeasti julki tuodaan

kuulin tässä tänä iltana että irtisanomistoimet aloitetaan jo tulevana maanantaina että se siitä kolmen vuoden siirtymäajasta

opettajat ja tutkijat muuttuivat tulosyksiköiksi joiden ensisijainen tehtävä on edistää talouden kilpailuedellytyksiä kilpailukykyä ei suinkaan enää elinikäistä oppimista tai osaamisen vahvistamista jolla maan tietotaitoa lisätään ja sitä kautta myös sitä kuuluisaa taloutta vahvistetaan osaamisen ja toiminnan kautta

surullista tarinaa on tietysti ollut se mistä nyt ei ole julkisuudessa keskustelua paljon käyty mitenkä paljon vanhalla kalustolla on ajettu ylikuormilla

aikamoista rallia on vedetty tuolla meidän maanteillä tähänkin asti vanhoilla akseliväleillä aika raskailla kuormilla

myös eduskunnan vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on ajanut tätä käännettyä arvonlisäveroa harmaan talouden torjunnan näkökulmasta

arvoisa puhemies

en malta olla puuttumatta sen verran keskusteluun että ainakin itse seurattuani suomalaista alkoholipolitiikkaa tässä nyt elämäni ajan olen tullut siihen tulokseen että tämä on ollut varsin tempoilevaa

toki voidaan sitä keskustelua varmaan jatkaa ja käydä ikuisuuteen mutta uusi kalusto uusi teknologia uudet jarrujärjestelmät ja sitä kautta myös teollisuudelle mahdollisuus mennä tehokkaampiin kokonaisuuksiin vähentävät tietysti myös rekkojen määrää

no viimeiseksi murheenkryyni

on aivan totta kuten täällä kollegat oikealla laidalla ovat sanoneet että tässä järjestelmässä tarvitaan muutakin korjausta

välttämättä ei ole tosiasia että yksistään käännetty arvonlisävero korjaisi harmaan talouden ja muuttaisi meidän järjestelmämme tukemaan niitä yrittäjiä jotka toimivat rehelliseltä pohjalta

aiemmissa keskusteluissa täällä on oltu huolissaan myös siitä millä tavalla jatkossa rekkaliikenteen kuorma autoliikenteen kilpailukykyä turvataan

se pyörii yli kaikkien puoluerajojen

olen kyllä sitä mieltä että tässä maassa pitäisi olla pitkäjänteinen ja vastuullinen alkoholipolitiikka jonka linja pitäisi yli hallituskausien eikä sillä tavalla että jokainen hallitus muuttaa omalla tavallaan sitä joko alkoholia edullisemmaksi tai alkoholia kalliimmaksi

lämpimistä sanoista huolimatta niin tiestön kuin ratojen peruskunnossapidosta puuttuu satoja miljoonia euroja mikä rapauttaa kaikkia verkostoja ja vaikeuttaa juna ja tieliikennettä

myös itse olen pohtinut sitä arkitodellisuutta siinä valossa että oli mahdollisuus käydä eduskuntaryhmän mukana musiikkitalon työmaalla jossa pääurakoitsijana toimii srv

toivoisinkin että valtiovarainvaliokunta ja sen jaostot kuulisivat näitä isoja toimijoita joista ainakin osalla ainakin srvllä tuntuu tällä hetkellä olevan käytössä sellaiset menettelyt ja seurannat omien aliurakoitsijoiden kanssa että niillä ehkäistään tällaisten bulvaaniyritysten aliurakoitsijoiden tulo työmaalle

ainoa työkalu tällä hetkellä on tämä mal sopimusmenettely jossa ollaan kyllä lähdetty siitä että liityntäliikennettä liityntäpysäköintiä ja sitä kokonaisuutta vietäisiin eteenpäin

kyllähän arvot on sillä tavalla muuttuneet että ennen vanahaan me nuoret kuletettiin kaverit vaikka mopon tarakassa sitte kotia ja huolehittiin jokkainen sinne ommaan tönnöönsä

se muuttuu hitaasti

metropolihallinnosta täytyy sanoa sen verran että hsln osalta päätösvalta on alueellisilla toimijoilla hslllä eli ministerillä ei ole ohjausvaltaa hsllle sanoa että laajentukaa ja tehkää sitä ja tätä mutta liikenneasioiden on käsitykseni mukaan myös ajateltu olevan mukana tässä metropolihallintokokonaisuudessa

mielestäni vanhempien sitä viestiä pitäis omille murkuloilleen viiä että kavereista pietään huolta

seurataan verotuksen toteutumista seurataan työntekijöitä ollaan tarkasti tietoisia keitä siellä työmaalla on minkälaisilla ehdoilla työtä tehdään eli on yhteiset pelisäännöt ne on kirjattu ja niitä kontrolloidaan säännöllisesti

jos sitä pittää mitä nyt en suosittele kenellekään alaikäisenä alkoholin käyttöä porukalla kokeilla ja töhertää jossakin niin piettäs sitten myös huolta toisistaan ettei se oo semmosta välinpitämätöntä että ei kuulu meille

joukkoliikenteen ja kutsujoukkoliikenteen osalta edetään sitä myöten että yhteiskunnan maksamien kuljetusten osalta selvitetään kokonaisuutta ja se työryhmä ohjausryhmineen aloittaa työnsä tämän syksyn aikana

mutta sitten paljastui että esimerkiksi verottajan kelan muiden eri toimielimien kanssa nämä järjestelmät eivät keskustele keskenään mikä ei tietenkään ole yllätys suomalaisessa systeemissä

ajatus on se että kun määrärahat ovat pienet joka puolella niukkuutta joudutaan jakamaan niin sitä joukkoliikenteen kokonaisuutta pystyttäisiin kehittämään niin että palvelut pystyttäisiin tarjoamaan mahdollisimman laajalle joukolle ihmisiä ja enemmänkin siirryttäisiin yksittäisten henkilöiden kuljettamisesta nimenomaan joukkoliikenteeseen

toivoisin että harmaan talouden torjunnan tehostamiseksi ja kilpailuneutraliteetin lisäämiseksi aloitettu hanke raksa toisi ratkaisun siihen että nämä järjestelmät keskustelevat keskenään

toki kutsujoukkoliikenteen kehittäminen varsinkin maaseudulla on se ratkaisu johon sitten haetaan myös pilotoinnin kautta kokemuksia eri alueilta koska tähän liittyy se iso kokonaisuus missä ovat koulukuljetukset kela kuljetukset sosiaali ja terveydenhuollon muut kuljetukset ja kaikki muu mukana

silloin voitaisiin myös luoda semmoinen järjestelmä tähän maahan harmaan talouden torjumiseksi ettei sillä välttämättä tarvitsisi vaikeuttaa rehellisten yrittäjien toimintaa

tulee olemaan iso prosessi mutta uskoisin että nyt ensimmäisen kerran kun valtioneuvosto on sen kerran päättänyt niin että kokonaisuus on vietävä eteenpäin niin siihen myös toimijat sitoutuvat

lng terminaali sen tukeminen ja lng kokonaisuuden eteenpäinvienti ympäristötuki investoinneille merenkulussa ja sitten myös mitat ja massat olivat yhtenä kokonaisuutena rikkidirektiivin korvaamisessa

arvoisa puhemies

minä ymmärsin kyllä tästä lakiesityksestä sen että tarkoitus on että lääketieteen ammattilaiset tarkistavat näitten kuljettajiksi takaisin pyrki vien ajokunnon ja mahdollisuudet kortin palauttamiseen ja käyttöön

tietysti tässä on mahdollisuus väärinkäyttöön itse asiassa yhtään semmoista lainsäädäntöä ei taida olla olemassa jota ei voida väärinkäyttää tai siihen että pyritään mukaan toimimaan vaikkei itsellä enää kykyjä olisikaan

jos puhemies sallii niin vastaan siihen vielä sen verran että itse olen monta kertaa miettinyt sitä minkälainen yksityisteiden kohtalo kaikkinensa olisi jos niitten nimi ei olisi yksityistie

kyllä tänä päivänä poliittisessa keskustelussa jos käydään keskustelua ennemminkin maaseudun ja maaseudun elinkeinojen turvaamiseen liittyvistä teistä niin se keskustelu on tyystin erilaista kuin silloin kun puhutaan yksityisteistä

itse olen ollut aika yllättynytkin siitä kuinka hyväkuntoisia seitenkymppisiä meillä tässä yhteiskunnassa siitäkin huolimatta on vaikka ovat tehneet raskasta ja haasteellista työtä

tänä päivänä kun budjettivääntöjä käydään niin kyllähän se lähtee vain valitettavasti sille raiteelle että jokainen toivoisi myös sitä että aidosti se kokonaisuus pystyttäisiin katsomaan lvmn lisäksi myös maa ja metsätalousministeriön saralla yhteisesti

meillä on kahdessa eri tuutissa rahoitusta mutta tällä hetkellä ne kumpikaan eivät riitä tukemaan maa ja metsätalouden tarpeita liittyen yksityistieverkostoon

meillä on käynnissä työ jossa tätä koko yksityistielainsäädännön kokonaisuutta tarkastellaan ja aiotaan katsoa myös sitä millä tavalla pystytään viemään sitä jatkossa eteenpäin niin että siellä ei puhuta vain yhden yksittäisen ihmisen hyväksi olevasta tiestä

se on pitänyt viime aikoina paikkansa

nimittäin lex soininvaara eli nuorten toimeentulotukea leikkaava lainsäädäntö osoitti kuinka reippaalla otteella myös vihreä eduskuntaryhmä on valmiina tarttumaan suomalaiseen köyhyyteen

onko ministeri sinnemäki tämä ratkaisu suomalaisen pitkäaikaisköyhyyden ja työttömyyden hoitoon että entistä kovemmalla raipalla isketään niitä jotka ovat entistä heikommassa asemassa

ja voitteko oikeasti väittää että pitkäaikaistyöttömyyden hoito on kuosissa jos edelleen pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa

arvoisa herra puhemies

kyseessä olevan lain tiimoilta voi lämpimästi kiittää niin eduskuntaa kuin erityisesti työelämä ja tasa arvovaliokuntaa ja naisverkostoa jotka sinnikkäästi tekivät töitä että tämä lainsäädäntö saatiin kaikkien poliittisten ryhmittymien yhteiseksi laiksi

olen tässä salissa tämän keskustelun aikana kuullut monta kertaa sanat kotimaisella päästöttömällä energialla yhdistettynä ydinvoimaan

minkä takia erityisesti itse olen pitänyt asiaa sydäntä lähellä ja nähnyt tärkeäksi työskennellä sen puolesta on se että monika naiset liitto järjestö tekee tärkeää työtä maahanmuuttajanaisten ja lasten kotouttamisen parissa ja se periaate on tullut tutuksi ja todeksi suomen arjessa että kun kotoutat äidin niin kotoutat koko perheen

niin voi miettiä kotimaisuusastetta

tämän vuoksi näenkin että on äärimmäisen tärkeää että eduskunta on nähnyt asian tärkeänä tasa arvotyönä ja säätää asiasta lain

on ei rakentanut ydinvoimalaa saksaan

kenties sen vuoksi että se on huomattavan paljon kalliimpaan rakentaa sinne ja huomattavan paljon vaikeampaa ihan sen takia että saksassa on voimassa rajoittamaton ydinvastuu jota suomessa ei ole

uskoakseni myös esitetyt rahat siihen löytyvät yhteisestä kassasta

on keskusteluun päättynyt eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä

siinä voimme pohtia sitten miksiköhän meillä on kestänyt yli viisi vuotta saattaa ydinvastuulaki voimaan kun sitä nyt puhutaan että nythän se sitten vihdoin ja viimein toteutetaan

sieltä haetulla kiedotut osaavat kirouksen toimipisteen päähän asti ollut käsi kid l

valitettavasti nämä vain aiheuttavat vakavia sikiövaurioita ihan pienenä esimerkkinä tästä päästöttömästä energiasta

en ole kuullut tästä salista oikealta laidalta kovinkaan monta puolustuspuheenvuoroa suomalaisen terästeollisuuden kulmakiven eli laivanrakennusteollisuuden puolustamiseksi

on nimittäin ikävä tosiasia että suomessa laivanrakennusteollisuus näyttää tulevana syksynä tulevan tiensä päähän

jep jep ydinvoima siinä meidän innovaatio puhumattakaan täällä hehkutetusta puunjalostusarvon lisäämisestä nostamisesta

tässä salissa on käytetty liekehtiviä puheenvuoroja puurakentamisen tehostamisesta puurakentamisen vaikutuksista ilmastonmuutokseen mutta onko nähty yhtään ainutta lainsäädäntöesitystä jolla puurakentamiseen liittyvät ongelmakohdat ratkaistaisiin

arvoisa puhemies

meillä kainuulaisilla kansanedustajilla on tapana puolustaa toisiamme henkeen ja vereen aina kuolemaan asti vaikka

mitäs sitten on tehty sen hyväksi että yksittäiset kotitaloudet voisivat todella irtaantua energiamonopoleista ja tuottaa tarvitsemaansa energiaa itse tai konkreettisin toimin säästää sitä

edustajakollega piirainen nosti esille tärkeitä kysymyksiä ja rautatieliikenteen turvallisuus on yksi niistä asioista joista me emme voi lähteä tinkimään

tämä viittaus näihin yksityisiin toimijoihin ja turvallisuusvaatimuksiin kelpoisuusvaatimuksiin on minusta sellainen asia joka on ehdottomasti valiokunnassa tarkistettava ja ylipäätänsäkin mitä kollega mainitsi näistä erivapauksista

oli mielenkiintoista kuulla monissa puheenvuoroissa että yksittäiset kansalaiset eivät voi vaikuttaa meillä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa energiansäästöön

näen tärkeänä että valiokunta kiinnittää asiantuntijan huomioihin tarkasti huomiota

puhumattakaan siitä että naapurin isäntä on irtaantunut koko virallisesta energiamonopolista pystyttämällä itselleen oman tuulivoimalan jolla hän tuottaa sähköä ympäri vuoden

ydinvoimalatyömaan hallinta ja siihen liittyvät ongelmat

on ilo ollut kuulla siitä että suomalaiset edustajat ovat huolissaan suomalaisten rakentajien työllisyydestä ja haluavat olla työllistämässä suomalaisia erilaisissa rakennushankkeissa

haluaisin kuitenkin nähdä sen päivän kun suomessa tehdään päätös jonka perusteella mahdollisille uusille ydinvoimalatyömaille tulisi suomalaisten työntekijöiden enemmistö

kun näyttää ikävästi siltä että ydinvoimahegemonia on vallannut tämän eduskunnan ja valtataistelu on johtamassa siihen että kannattajat voittavat todennäköisesti huomisen äänestyksen niin haluaisin nähdä kuinka moni kannattaja todella on viemässä niitä lausumia eteenpäin joita täällä on esitetty liittyen suomalaiseen työvoimaan

haluaisin todella nähdä että näin tässä maassa tapahtuu

tämän prototyyppityöntekijän lisäksi työllistämisen kentältä kuuluu varsin kummia asioita